tänä päivänä ajateltuna eun päätös luopua maitokiintiöistä kymmenen vuotta sitten tehty päätös oli virhe

junaratojen osalta on myöskin sadoista miljoonista kyse ja jotenkin tuntuu kummalliselta niin kuin edustaja kurvinen täällä aikaisemmin totesi seinäjokioulu hankkeen osalta että hanketta joka on ollut toteutuksessa jo useamman vuoden ei tässä selonteossa mainita mitenkään

ne osoittavat myös sen että eivät asukaskohtaiset kustannukset ole pienentyneet merkittävästi kuntaliitosten jälkeen

muun muassa vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa ja siitä syystä johtuen kunnat joutuvat maksamaan sakkomaksuja kelalle

hallitusohjelman liitteet kertovat kuntien talouden tulevaisuuden

eli tällä on äärimmäisen suuri vaikutus euroopan maitomarkkinoihin ja siksi on hyvin tärkeää se että me pyrimme suomessa pitämään kiinni omasta maidontuotannosta ja hoitamaan sen osuuden niin että me emme jää tässä häviölle koska meidän on kuitenkin katsottava tulevaisuuteen ja seuraavaan eun ohjelmakauteen

kysymys kuuluukin onko kyseisen hankkeen jatko turvattu ja tullaanko se turvaamaan nyt sitten budjettimaininnoilla

euroopan unionin seuraavaa ohjelmakautta värittää merkittävästi se millaiseksi tulee muodostumaan itä euroopan ja läntisen euroopan tilanne

niiden myötä perheet joutuvat vuokraamaan asuntoja maakuntakeskuksista jo toista astetta aloitteleville nuorille ammattikoululaisille ja lukiolaisille

itä euroopan maat odottavat yhä kasvavia eu tukia elikkä pinta alatukia ja läntinen eurooppa tunnetusti ei halua tasata niitä

ainoat maaseutuun liittyvät hankekokonaisuudet liittyvät puuterminaalien rakentamiseen ja parantamiseen

huomionarvoista siinä on se että tällä hetkellä kotihoidon tuella oleva henkilö on jo nyt antanut työpaikkansa jonkun muun useimmiten vasta hiljattain valmistuneen henkilön käyttöön

vaikka hallitus ei puhu pakkoliitoksista se pakko ohjaa kuntia tekemään palveluja heikentäviä ratkaisuja

valtioneuvosto teki merkittävän periaatepäätöksen siitä että valtio hankkii omiin toimintoihinsa ruokaa joka on tuotettu viljelijöiltä vaadittuja tuotantovaatimuksia noudattaen ja tämä on äärimmäisen tärkeä viesti myöskin kunnille ja muille joukkoruokailua harjoittaville tahoille

arvoisa puhemies

tässä kaksi tällaista keskeisintä osa aluetta ja nyt sitten kuluvan viikon aikana on mahdollisuus puuttua pääluokkatasolla näihin eri väestöissä muiden

mutta niin kuin mainitsin maaseudun tieverkosto on kaatumassa yhä vahvemmin sekä kuntien että tiehoitokuntien vastuulle

tänään kun välikysymyskeskustelu eriarvoistumisesta ja pienituloisten toimeentulosta lähti liikkeelle pääministeri stubbin puheenvuorolla hän totesi että hallitus on ratkaisuja tehdessään toiminut oikeudenmukaisesti ja rohkeasti

ja meidän kansanedustajina jotka olemme monissa toiminnoissa mukana pitää tätä asiaa myöskin omalta osaltamme vaalia

kiinteistöveroa voidaan pitää epäoikeudenmukaisena esimerkiksi nuorten maatalouteen investoineiden viljelijöiden kohdalla

mielestäni hallitus on toiminut epäoikeudenmukaisesti erityisesti toteutettaessa lapsilisäleikkausta ja toiseksi epäoikeudenmukaisesti kohdellut eläkkeellä olevia

tuotantorakennuksista on korkeat kiinteistöverot mutta niiden olemassaolo ei tuota itse asiassa mitään vaan ainoastaan tuotanto tuottaa ja sen kannattavuus maatalouteen kohdistuvien leikkausten myötä edelleen heikkenee

esittelyssä sanotaan että lakiin tehdään myös eräitä hakijan ja viranomaisten hallinnollista taakkaa vähentäviä muutoksia ja tuen kansallisia edellytyksiä tullaan karsimaan

kun stubb mainitsi että hallitus on ollut päätöksissään rohkea mielestäni hallitus on ollut päätöksissään uhkarohkea koska se tekee sellaisia ratkaisuja jotka ovat koko yhteiskunnan kannalta eriarvoistavia

muussa ta pauksessa ellei näin tehdä on suurena vaarana että ne kaivoshankkeet mitkä ovat meillä käynnistymässä tulevat häviämään koska niiden tie ja ratahankkeisiin ei ole riittäviä varoja

tämä aiheutti sen muun muassa etelä pohjanmaalla jossa on useita yrityksiä rakennus ja laiteteollisuuden alalla että ne joutuivat lomauttamaan työtekijöitään sen johdosta että kysyntää tuotteille ei ollutkaan

maaseudun elinvoimaisuus heikkenee vastikään päätetyn uusiutuvan energian tuen leikkauksilla ja elinvoimaisuus vaarantuu myös mikäli elinkeinotukia leikataan ja leikkaukset tulevat kohdistumaan maaseutualueisiin

se on kyllä tällä hetkellä äärimmäisen suuri ongelma maatalouden investointien tukemisen puolella

toivottavasti näistä päästään eroon ja investointeja saadaan liikkeelle koska tulevaisuuden osalta on äärimmäisen tärkeää että maataloutemme investoi ja että myöskin tunnustetaan se realiteetti että yksikkökoko kasvaa ja samalla myöskin maatilayritysten kilpailukyky

mitä tulee nyt sitten siihen että aloittamistuki pitää hakea ennen tilanpidon aloittamista niin se tulee edellyttämään kyllä etukäteistä suunnitelmallisuutta tämän tilanpidon aloittamiseen niin että otetaan jo huomioon se mihin näitä aloittamistukia sitten kaiken kaikkiaan käytettäisiin

tämän sijalle tuli eläketulovähennys joka ei tule hyödyttämään nimenomaan näitä pienimmällä eläkkeellä olevia

arvoisa puhemies

myös tuo yläikärajan poisto on perusteltua koska monet viljelijät haluavat jättää tilan sitten aikanansa paremmassa kunnossa kuin missä itse ovat sen saaneet ja siinä mielessä haluavat toteuttaa investointeja vielä siellä työuransa loppupäässä

hallituspuolueet iloitsivat siitä ettei tuloverotus kiristy

muutoinkin yksityisautoilu kokee tämän selonteon linjauksissa kovia sen johdosta että polttoaineiden hinnat ovat korottumassa kahteen otteeseen ja lisäksi arvonlisäveron korotus tuo näihin korotuksia

eduskunnan käsittelyssä on nyt hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain sekä maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

tämä hallituksen esitys on ensinnäkin äärimmäisen monimutkainen ja myöskin toteutuksen osalta kallis

mutta mielenkiinnolla jäämme odottamaan maa ja metsätalousvaliokunnan käsittelyyn omalakiseen lainsäädäntöön se

näillä veroratkaisuilla mennään vahvasti tasaveron suuntaan jota monet hallituspuolueet vaalien alla vastustivat

mutta arvoisa rouva puhemies toivottavasti tämä keskustelu tänään on edesauttanut suomalaisen maatalouden pärjäämistä ja antanut myöskin viljelijöille kannustusta jatkaa työtä vaikka tämä tämän hetken taloudellinen tilanne on äärimmäisen hankala

haluan antaa parhaat kiitokset maa ja metsätalousministeri sirkka liisa anttilalle siitä että hän on tuonut tämän lakiesityksen nyt eduskuntaan

kun kyseessä on määräaikainen järjestelmä niin on aivan tarpeetonta lähteä toteuttamaan tällaista verovähennysmenettelyä

toivoisinkin että näiden pienten maakuntakenttien kuten seinäjoen porin lappeenrannan jatko tulisi turvatuksi esimerkiksi ostoliikennesopimuksin

maataloushallinnon puolella on ollut hyvin tavanomaista se että lakiesitykset tulevat useimmiten niin viime tippaan että se aiheuttaa sekä hakukieltoja että käsittelyn rajoituksia näiden asioiden eteenpäin viemiseksi ja se tuo luonnollisesti epävarmuutta sitten viljelijöiden tulevaisuuden suunnitelmiin

sitten toiseksi tämä ei tule auttamaan pienituloisempia niin kuin täällä monissa puheenvuoroissa on tänään todettu

tuntui hämmästyttävältä että pääministeri stubb antoi neuvoksi nimenomaan näiden pienituloisimpien osalta että sijalle tulisi sitten hakea toimeentulotukea

toinen perheitä koskeva hallituksen esitys on se että kotihoidon tuki pakkokiintiöidään perheen äidin ja isän välillä

kokoomus on aikaisemmin julistautunut puolueeksi joka on kunnioittanut yksilönvapautta ja näin ollen myöskin perheiden omia ratkaisuja

ehkä keskeisin osa alue tässä on se että nyt on mahdollista luovuttaa osia tilasta uusjakoon ilman että tämä menettäisi oikeutta luopumistukeen

uudenlainen politiikantekomalli näyttää tarkoittavan sitä että perheiden tulee olla hiljaa ja hallitus tietää mikä perheille sopii parhaiten

tämä on hyvä yksityiskohta tässä lainsäädännössä nimenomaan siksi että tällä voidaan huomioida tai varmistaa se että maatalouden rakennekehitystä voidaan edesauttaa myös uusjakotoimenpiteiden kautta

kuitenkin hallituksen ministerit ja erityisesti kokoomusministerit pitäessään tuolla maakunnissa juhlapuheita siellä peräänkuuluttavat kuntien tehtävien vähennystä ja normien purkua mutta tässäkin tilanteessa toimitaan juuri päinvastoin

nyt kun tämä talousarvio on siirtynyt valiokuntakäsittelyyn ja kun tänään kuultiin eri puolilta salia käytettyjä puheenvuoroja niin tuntui siltä että nämä kaikki asiat ovat sellaisia että eri puolueista myös hallituspuolueista löytyy toisenlaisia ajatuksia siihen että näitä ei tulisi toteuttaa

siksi onkin tärkeää että valiokuntakäsittelyissä näille hallituksen linjauksille tulisi sellaisia ratkaisuja että ainakin nämä asiat tulisi poistettua ensi vuoden talousarvioesityksestä

mutta tämä on nyt tämä nyt tässä yhteydessä on tärkeää huomioida se että tästä edusta huolimatta viljelijöiden keski ikä on vuosien varrella noussut ja he tekevät työpalvelusta kyllä maatiloilla vielä pitkään usein eläkkeelle jäänninkin jälkeen

tällä voitaisiin edes hieman lieventää yhteiskunnan eriarvoistumista ja helpottaa pienituloisten ihmisten toimeentuloa

nyt kun huomioidaan se että maatalous on erityyppisten tukien piirissä johtuen siitä että olemme osa euroopan unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa on tärkeä huomata se että kun tehdään sukupolvenvaihdoksia niin tilat ovat silloin aloittamistuen piirissä

on aluksi kuitenkin syytä muistaa se että pääministeri kataisen hallitus aloittaessaan tällä vaalikaudella lupasi tehdä suomessa suuren rakennemuutoksen ja se koski nimenomaan kuntauudistusta

kuten tiedämme tulokset kuntauudistuksesta ovat jääneet vähäisiksi ja hallinnollisiin ratkaisuihin tarvittiin opposition puolueiden apu jolla saatiin viime keväänä synnytettyä sopu sote uudistuksen toteutuksesta

suurin ongelma on nimenomaan tästä väliajasta selviämisessä siinä että maatalouspolitiikkaa voitaisiin harjoittaa niin että viljelijälle muodostuisi kohtuullinen toimeentulo ja mahdollisuudet tilan kehittämiseen näiden aktiivisten vuosien aikana

uskon niin että tältäkin osin vaikutetaan nyt sitten siihen tilan rakennekehitykseen niin että tilat voivat sitten tästäkin välivaiheesta selvitä

mutta tärkeää on se että myös muu maatalouspolitiikka näissä yhteyksissä tulee hoidetuksi niin että viljelijät saavat hyvän ja kohtuullisen toimeentulon

se on kunnissa tapahtunut tekemällä joko budjetteihin leikkauksia lomautuksia tai sitten irtisanomisia

kunnissa kotihoidon tuen jako osuuden muutos tulee lisäämään merkittävästi kustannuksia ja myöskin sitten eri lainsäädännöt tuovat lisävelvoitteita kunnille

kuntien vastuulle ovat myöskin kaatumassa yhä suuremmin yksityisteiden rahoitus ja kustannukset joukkoliikenteestä

lapsilisien osaa ottaa lapsi elää leveä lapsilisiä tullaan leikkaamaan ja tilalle tulee sitten lapsivähennys joka tuo merkittävästi lisäbyrokratiaa lapsilisän maksatusprosessiin

mutta olen asiasta toista mieltä ja tähän löytyy vertailukelpoista tietoa muun muassa euroopan unionin maiden väliltä

kilpailukyvyn kannalta olisi myös äärimmäisen tärkeää että tieverkon kuntoon kiinnitettäisiin huomiota sekä perustienpidon että yksityisteiden osalta

edustaja pekkarinen käytti täällä tuossa ennen puolta kuutta hyvän puheenvuoron siitä että tässä tiedonantokeskustelussa hallituksen ministeriaitio tyhjeni kun tiedotusvälineet lähtivät ja ministerit jättivät kuulematta merkittävän osan täällä pidettävistä puheenvuoroista

kun vastauksia tämä kataisen ohjelma ei näihin antanut ei sitä voi uskoa myöskään stubbin hallituksen ohjelmasta eli ohjelma on siltäkin osin tyhjän päällä

pikemminkin tätä hallituksen ohjelmaa voidaan pitää hallituspuolueiden yhteisenä vaaliohjelmana keskittävänä ohjelmana joka satsaa kaupunkeihin ja erityisesti hallituspuolueiden kannattaja aluekeskuksiin

tästä ohjelmasta puuttuu paljon käytännön toimenpiteitä ja se sisältää runsaasti erilaisia kommentteja siitä että selvitetään budjettiriiheen mennessä esitys annetaan syksyllä ja sitten lukuisemman kerran että käynnistetään selvitys

tässä hallitusohjelmassa puhutaan paljon siitä että suomen kilpailukykyä tullaan kasvattamaan mutta euroopan komissio julkaisi ensi vuoden kasvuennusteet ja valitettavasti suomi oli kolmanneksi viimeisin maa kasvuennusteissa

tässä stubbin hallitusohjelmassa todetaan että hallitus etsii järjestelmällisesti keinoja suomen kilpailukyvyn kasvattamiseen viennin vahvistamiseen ja ostovoiman lisäämiseen

mielestäni lupaprosessien vauhdittaminen olisi yksi selkeä keino siihen että suomen kilpailukykyä voitaisiin vahvistaa ja se heijastuisi myöskin viennin kehitykseen

on selvää että meillä on merkittävät mahdollisuudet kasvulle ja työllisyyden parantamiseen erityisesti pk sektorilla mutta sen osalta voi valitettavasti todeta sen että hallituksen toimet pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan kehittämiseen ovat todella pienet

hallitus lähtee tässä ohjelmassa vasta kokoamaan ensi vaalikaudelle tähtäävää yritystoiminnan ja kasvun edellytysten kartoitusta eli se on äärimmäisen ympäripyöreästi todettu tässä hallitusohjelmassa

sen osalta täytyy todeta se että meidän pankit ovat kyllä keskeisessä osassa siinä että näitä pullonkauloja voitaisiin purkaa

monissa yhteyksissä on täälläkin vedottu finnveraan mutta kyllä finnvera on oman tonttinsa hoitanut varsin hyvin

lopuksi totean vielä sen että viime viikolla tässä samassa salissa hyväksyttiin toinen lisätalousarvio joka sisälsi muun muassa altian myynnin ja täytyy todeta että nyt kun sitä ryhdytään laittamaan käytäntöön niin todella otetaan iso riski siinä tuleeko meidän merkittävä yrityksemme kehittymään vai hiipuuko se kokonaan

se linjaa käytännössä nykyisen vaalikauden viimeiset hallitusohjelman kirjaukset sekä antaa suuntaviivaa seuraavalle hallituskaudelle

valtioneuvoston selontekokehykset pohjautuvat hallituksen talousstrategiaan jossa hallitus sitoutuu talouden vakauttamiseen ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseen

lähivuosien talouskasvuumme kuitenkin vaikuttaa maamme vientimahdollisuuksien rajoittavana tekijänä oleva vientimme suuntautuminen pääosin eu alueelle jolla kasvunäkymät ovat keskimääräistä hitaammat

työllisyyden parantumisen myötä ansiotuloverokertymä kasvaa ja samasta syystä myös pääomatulovero ja yhteisöverotuotto kasvavat

kunnallisveropohjan heikkeneminen sekä tänä vuonna heikentyneet työllisyysnäkymät lisäävät kuntakentän ahdinkoa

kuntien tulopohjaa tulisi laajentaa esimerkiksi ohjaamalla jäteveron tuotto kunnille pitämällä nyt korotettu yhteisöveron palautusosuus korotetulla tasolla ja ohjaamalla osa pääomaveron tuotosta kunnille

kunnallisveron korotuksen osalta aletaan monissa kunnissa olla äärirajoilla

kunnallisveron korottaminen lisää kansalaisten eriarvoisuutta koska kunnallisvero vaikuttaa valtion tuloveroa voimakkaammin nimenomaan pieni ja keskituloisiin

useat valiokunnat ovat kiinnittäneet huomiota aivan oikeutetusti maaseudun peruselinkeinon maatalouden kannattavuuteen

talouteen liittyvästä osuudesta todetaan vain suoraan että maataloutta maaseudun kehittämistä ja kalataloutta tuetaan kansallisten ja eun yhteisten maatalous ja kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti sekä eun rahoituksella että kansallisin varoin